ja tämä esitys on kuitenkin controller sana on nyt olemassa meidän lainsäädännössämme ja tämä hallituksen esitys on tehty suomeksi ja englanniksi

olisi tietenkin mielenkiintoista kuulla lisätietoa siitä kuinka paljon sitten nämä alukset etäisyys asu enää timo simula yritteliään laitteet joilla tässä näitä simulaatiotehtäviä tehdään ja tutkimusta kehitetään saattavat tulevaisuudessa auttaa siviilipuolella

äänestyksessä

helsinkiä ja itäisen ja

ootas päinvastoin näitten eli se mitä järjestyksessä eli pitkään

media

tämä kriisinhallintatehtävä on suoraan sanottuna äärimmäisen vaarallinen ja vaativa tehtävä mutta katson että suomalaiset pystyvät olemaan siinä mukana ja suomalaisista löytyy osaamista ja tietotaitoa mutta meidän täytyy myös olla tietoisia siitä että olemme jossakin aiempaa vakavammassa tällä kertaa mukana

arvoisa puhemies

sehän on selvä

mielestäni tämä keskustelu tästä vaalirahoituksesta on aina paikallaan

tuntuu siltä että vaalikampanjoiden kokonaissummat alkavat hipoa jo kyllä tavallisen palkansaajan ylimpiä kipurajoja

en tietenkään ole ollut käsittelemässä valiokunnassa tätä asiaa ja sillä lailla puhun tavallaan niin kuin lonkalta mutta olen törmännyt asioihin että ihmiset ovat halunneet valittaa asioista

suomihan tunnetaan edelleenkin pienenä maana jolla on pitkä ja arvostettu rauhanturva asema ja tätä asemaa tukee varmasti myös presidentti ahtisaaren saama rauhan nobel palkinto

mielestäni kun nyt puhutaan tästä yliopistojärjestelmästä olisi hyvä että nuoret pääsisivät pian opinahjon siipien suojaan tässä tapauksessa yliopiston

eivät kyllä tavalliset palkansaajat saa niitä tukijoita joita suurimmissa kampanjoissa jo joissakin kohtaa esimerkiksi eurovaaleissa on niin että täytyy ihmetellä mistä ne rahat löytyvät

ja koska prosessit ovat pitkittyneet ja olleet kesken niistä ei ole voitu tehdä valituksia ja sillä lailla nämä henkilöt ovat tavallaan jääneet vaille oikeutta

kun puhutaan opiskelumahdollisuudesta niin voisi ottaa käyttöön sen tavan mikä on ainakin ollut aikaisemmin joissakin eu maissa että kaikki halukkaat pääsevät opiskelemaan

naisen jättämistä rangaistusuhan ulkopuolelle esitti aikoinaan rikoslain kokonaisuudistusta ja niin edelleen

olen sitä mieltä että nythän kunnat jo tekevät yli rajojen yhteistyötä ja se on hyvä että sitä avataan mutta onko siihen varauduttu jo riittävästi että se tapahtuu sitten myös hallitusti ettei tule sitten semmoista ongelmaa että tietokonejärjestelmät eivät toimi tai siellä on hämmennystä

mietintö tai komitea oli

ne sitten voivat jatkaa jotka jaksavat lukea ja ovat motivoituneita ja etenevät ja jaksavat istua ja lukea ja osoittavat kykynsä sillä että pärjäävät tenteissä ja sitten ne karsiutuvat jotka eivät jaksa läksyjään lukea tai osoittavat että mielenkiinto ei riitä

valiokunta on asiaa harkittuaan päätynyt kuitenkin puoltamaan naisen itsensä tekemän raskauden keskeyttämisen rangaistavuutta sakonuhkaisena siten kuin esityksessä esitetään

etsin katseellani juuri täältä ed

nyt tuntuu siltä että kun esimerkiksi tämä pakettiautojen verotusjärjestelmä on muuttunut ja kelakorvaus poistuu työnantajilta niin kirjanpitojärjestelmät ynnä muuta

silloin jokaisella olisi tasapuolisesti mahdollisuus päästä opiskelemaan esimerkiksi oikeustiedettä ja sitten jos näyttää siltä että ei ole motivaatiota tai kykyjä siihen ja silloin ei pärjää tenteissä voi hakeutua muulle alalle mutta kaikilla olisi mahdollisuus

ymmärrän varsin hyvin että valiokunta on asiantuntijoita kuultuaan päätynyt tähän ratkaisuun mutta olen kyllä sitä mieltä että pitäisi tässä maassa olla sellainen järjestelmä että nainen pystyy hoitamaan ehkäisyn ja hakemaan raskauden keskeytyksen ilman että hänen täytyy itse siihen toimeen ryhtyä

tietokonejärjestelmät eivät ihan ole pysyneet ajan tasalla ja yrittäjät ovat hieman hätääntyneet siitä

sinne tarvittaisiin nyt myönteistä viestiä näille tekijöille

varautumista ei voi korostaa lääketieteellisestikään ollenkaan liikaa ja siihen on perehdyttävä myös aivan erityisesti toisilla tavoilla kuin esimerkiksi täällä lähialueilla toimittaessa

mielestäni ihmisen koskemattomuus on niin tärkeä seikka että sitä tulisi kunnioittaa ja kuulla ja järjestää tilanne niin että raskauden keskeytys voidaan järjestää turvallisesti niin että se ei vahingoita äitiä eikä aiheuta mitään laittomuuksia

euroopan puolustusviraston edan johtaja haluaisi nostaa aivan erityisesti esiin kenttälääkinnän ja sen toiminnan

olenkin jo viestittänyt puolustusministerille ja toivonkin että hän voisi tuoda mahdollisimman pian kokouksissa esiin kenttälääkinnän tärkeyttä koska suomi on siinä ihan etulinjassa ja ei ole aina pystynyt toimimaan ihan täysillä mukana ehkä sen takia että emme ole kaikissa näissä järjestelmissä tarpeeksi syvällä olleet mukana

kenttälääkintä voi myös rauhallisessa tilanteessa toimia myös osana jopa kehityspoliittista toimintaa toimipisteenä joka antaa lääketieteellistä tai lääkinnällistä apua

mielestäni tulisikin jatkossa harkita kuinka paljon voimme ottaa näitä sotilaallisia tehtäviä myös osittain yhteistyöhön kehityspoliittisen toiminnan kanssa

gustafssonille että hän on saanut oman nimisensä lain

tärkeää on kuten sanoitte että tämä tiedotetaan myös riittävän hyvin työntekijöille

näin palkansaajan kannalta tämä laki on mielestäni äärettömän hyvä ja varmasti monet niistä jotka ovat käyttäneet sitä olisivat saattaneet jäädä työelämästä pois jo aikaisemminkin

euroopan turvallisuudesta on vaikea käydä mielekästä keskustelua ellei käsittele kahta myös suomen kannalta keskeistä toimijaa nimittäin venäjää ja puolustusliitto natoa

tämä esityshän on osa niin sanotun sata toimikunnan eli sosiaali ja terveysministeriön asettaman sosiaaliturvan uudistamiskomitean työtä ja sen esityksiä

on kuitenkin ristiriitaista että ne henkilöt jotka ovat käyttäneet tätä ovat kuitenkin jääneet pois aikaisemmin työelämästä kuin muut

tässä on selkeästi semmoinen kipupiste akilleenkantapää että tämän lausunnon mukaan työntekijän kokema stressi ja kiire ja työpaikan huono ilmapiiri ovat usein syitä vuorotteluvapaalle jäämiseen

jäsenmaiden yhteinen puolustus kansainvälinen kriisinhallinta yhdessä ykn ja eun kanssa sekä turvallisuusyhteistyö naton ulkopuolisten maiden kanssa

haluan puuttua työllisyyden turvaamiseksi seuraavaan asiaan

nythän elvytyspaketissa tähän on satsattu mutta nyt patrian tilanne on sellainen että patrian toiminta tulee kaikin keinoin turvata

työtoiminnan heikko johtaminen ja työyhteisön huono henki uuvuttavat työntekijöitä ja vuorotteluvapaa nähdään muutoin uhkaavan sairausloman vaihtoehtona

haluan vielä korostaa sitä että kyllä on tärkeää että nuoret saavat sen tunteen että he itse pystyvät ainakin siinä määrin kuin jokaiselle meistä on mahdollista myös aikuisille hallitsemaan omaa elämäänsä ja ottamaan vastuuta

nyt presidentti medvedev osallistui naton ja venäjän neuvoston ko koukseen jossa osapuolet sopivat yhteistyöstä koskien aserajoitusta afganistanin vakauttamista ja terrorismin torjuntaa

on hienoa että homekorjauksia tehdään rakennuksiin muun muassa kouluihin ja siihen löytyy rahaa tässä budjetissa

eurooppalaisen turvallisuusyhteisön kannalta ehkä merkittävin uutinen oli kuitenkin se että venäjä ja nato maat hyväksyivät määritelmän yhteisistä uhkista

en ymmärrä tätä

me olemme tavallaan menneet taaksepäin kehityksessä ja pitäneet yhä pitempään ja pitempään nuoria lapsellisempina kuin he itse asiassa ovatkaan

kansainvälisissä suhteissa itsenäiset valtiot ajavat viime kädessä aina omaa etuaan

siksi on tärkeää miten maat määrittelevät oman etunsa ja siksi venäjän ja naton yhteisymmärrys yhteisistä haasteista on iso askel

suurin osa nuorista on terveitä järkeviä nuoria yksilöitä

uskon että tämän esityksen mukaan jokainen saa sen tunteen ja pystyy vaikuttamaan yhteisiin asioihin

yhteisen edun määrittelyssä tulee varoa liian lavean pensselin käyttöä

tämä asia tulisi korjata ennen kuin he siirtyvät ajasta iäisyyteen

sehän on ollut erittäin matala niin kuin ed

kärkkäinen täällä sanoi

minusta uusia avauksia tarvitaan joita sitten voidaan laajentaa koska tämä meidän edustuksellinen demokratiamme voi reagoida näihin muutoksiin nopeasti jos ne ovat huonoja palataan takaisin jos hyviä laajennetaan

kodin esimerkki äänestysaktiivisuuden esimerkkinä on mielestäni tärkeä kuten myös koulun tukena yhteiskuntaopin tuntien ynnä muuta

sitten kohtana viisi ihan lyhyesti voin sanoa että tulopuolella budjetissa voisi olla jotakin kaasuputkihankkeesta joka kulkee venäjältä saksaan

vielä lopuksi haluaisin sanoa omien lasteni rippikouluaika on sen verran lähellä ja ainakin toinen heistä on erittäin aktiivinen seurakuntanuori että kyllä siellä on erittäin paljon seurakunnan parissa keskustelua yhteistyötä toimintaa ajanvietettä koulutuspäiviä ja saa koulutusta esimerkiksi miksaajaksi joka saattaa olla sitten tulevaisuuden ammatti nuorelle jos käy niin että muuta ammattia ei ole mahdollista saada

ja lopuksi että ehdimme rauhassa lopettamaan tämän kokouksen ja siirtymään suuren valiokunnan kokoukseen haluan todeta sen että toivoisin että pystyisimme kehittämään kehitysyhteistyörahoitusta presidentti ahtisaaren

puhemies

hallitus on aivan oikein reagoinut siihen resurssipulaan mikä ympäristöterveydenhuollolla on ollut

kolmanneksi myös ulkoasiainvaliokunta korostaa mietinnössään energiaturvallisuutta

nytkö suuren valiokunnan kokouksen

ei tämän asian käsittely

jahti myös että täysistunto kesken tästä jatketaan kello viisitoista kolmekymmentä tänä

tämän esityksen mukaan kunnan joka ei kykene suoriutumaan näistä ympäristöterveydenhuollon tehtävistä yksin tulisi kuulua ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta alueeseen

mietinnössä todetaan hyvin että maahan ei saa jäädä tai tässä on kyllä konditionaali kuntia joissa ympäristöterveydenhuollosta ei huolehdita täysimääräisesti

arvoisa puhemies

ilman eun aktiivista panosta maailmalla leviää vastuullisenmarkkinoita ja ilman euran lisäpanosta maailmalla leviää vastuullisen markkinatalouden ja kansanvallan sijaan kiinan mallin mukainen valtiokapitalismi ja harvainvalta

mielestäni on erittäin tärkeätä että pidetään huoli siitä että ympäristöterveydenhuollolla on riittävät resurssit ja on nämä toimialueet jotka pystyvät todella tekemään tätä työtään asianmukaisesti

tämä puisevan kuivalta kuulostava hallituksen esitys eduskunnalle kuntajakolaiksi sisältää kuitenkin meille erittäin tärkeitä asioita koska kyse on kunnista ja kunnat voivat kantaa veroja ja sitä kautta jakaa hyviä palveluja ihmisille niin terveydenhoitoa koulutusta kuin muuta vastaavaa

kuten ulkoasianvaliokunta toteaa eun täytyy keskittyä vahvuuksiinsa

ministeri

eun vahvuus on sen kyky toimia kokonaisvaltaisesti eli käyttää diplomatian kriisinhallinnan kehitysyhteistyön ja kauppapolitiikan työkaluja yhdessä

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä eu on suomelle tärkein kansainvälinen vaikutuskanava joten meidän etumme on ulkopoliittisesti vahva ja yhtenäinen unioni

on oikein että lainsäädäntöä uudistetaan nykyaikaistetaan niin että voidaan nopeammin reagoida kevyemmällä rakenteella ajan haasteisiin

se koskee ruokahuoltoa ja sen itseohjausta ja rakennuksia ja rakennusten terveyttä ja montaa muuta seikkaa

kansainväliset järjestöt mukaan lukien valiokunnan mietinnössä käsitellyt etyj euroopan neuvosto ja pohjoismaiden neuvosto täyttävät kaksi turvallisuusyhteisön kannalta oleellista tehtävää

peltonen täällä teki huomion että täällä ensimmäisen kerran mainitaan käsite elinvoimaisuus ja totean tyydytyksellä että tämä on otettu huomioon lainsäädännössä

haluan vain todeta että riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit ympäristöterveydenhuollolle on taattava

tiedän erään tapauksen hämeen maaseudulta jossa koululaisella olisi ollut hyvin lyhyt matka naapurikunnan kouluun mutta se ei käynyt päinsä koska kuntaraja oli esteenä

kansalaisten meidän suomalaisten kannalta on tärkeintä että voimme kokea olomme turvalliseksi ja auttaa mahdollisuuksiemme mukaan myös muita elämään turvassa

uskon että vaikka kaikki tämä valtava työ on tietenkin arvostettavaa ja hyvä olut on kuntaan lainsäädännön hyvää ollut kuntalainsäädännön muuttamiseksi siihen olisi päädytty ilman minkäänlaista lainsäädäntömuutosta

on lopulta toissijaista mikä järjestö milloinkin on käytössä

meillä suomessa järjestöihin ja eri kirjainyhdistelmiin suhtaudutaan edelleen liian tunteikkaasti ja osittain jopa ideologisesti

pikkuhiljaa kunnat olisivat itse vaatineet eduskuntaa tekemään muutoksia niin että yhteistyö olisi ollut enenevässä määrin mahdollista

meidän tulee arvioida panostamme eri järjestöihin niiden toimivuuden pohjalta

arvoisa puhemies